mediasta kun viime aikoina on seurannut tullin toimintaa sen lisäksi että toimin myös hallintovaliokunnan jäsenenä median kautta on tullut kuva siitä että tullin johdon ympärillä on jatkuvasti erilaisia epäilyjä ja kiehuntaa

ovatko ministeri ja hallitus kiinnittäneet näihin samoihin ongelmiin huomiota ja mihinkä toimiin hallitus on ryhtynyt asian korjaamiseksi ja työrauhan palauttamiseksi tullin henkilöstölle

arvoisa herra puhemies

näistä poliisien resursseista olisin kysynyt

tuleeko tämä lisäraha nyt tarpeeseen tämän lainsäädännön uudistuksen kautta niin että myös pystyttäisiin tehokkaammin valvomaan terrorismikoulutuksesta epäiltyjen ihmisten toimintaa

ei tässä varmaan kukaan eun edessä rähmällään halua olla

on hyvä kyllä muistuttaa myös edustaja kulmalaa siitä mitä olimme molemmat tuolla eduskunnan hallintovaliokunnassa kuuntelemassa kun asiaa käsittelimme että minkä takia tämä deaktivointijärjestelmä on otettu käyttöön

pidän erittäin hyvänä ja tarpeellisena sitä mitä valiokunta mietinnössään myös nosti esille että poliisihallituksen tulee tiedottaa deaktivoitujen aseiden omistajille tästä muutoksesta

sen tiedottamisen osalta on tärkeää myös muistuttaa siitä missä kohtaa tämä tarkastusvelvollisuus astuu voimaan

haluan myös sanoa tähän euroopan asedirektiiviin liittyen sen verran että myös sosialidemokraatit esimerkiksi puolustusvaliokunnassa yhtyivät siihen näkemykseen että reserviläisaseiden osalta suomi hakisi poikkeuslupaa

arvoisa rouva puhemies

tuen myös edustaja kanervan näkemystä siitä että tämäntyyppisten tehtävien ja päätöksenteon osalta pitää varmistaa mahdollisimman laaja parlamentaarinen kate

en ota kantaa nykyisen hallituksen kokoonpanoon mutta tilanne jossa samalla puolueella on keskeiset ministerit ulkopolitiikan ja puolustuspolitiikan saralla ei ole parlamentarismin näkökulmasta katsottuna kaikkein toivottavin tila

nostan esiin toisenkin asian ja se on tilanne mikäli joudutaan sotilaallisen voimankäytön puolelle kriisien osalta

tilanne joka voi syntyä voi johtaa siihen tilanteeseen että suomalaisia miehiä ja naisia lähetetään sotatoimiin ulkomaille

se että nämä henkilöt lähetetään käskyllä tehtävään ilman omaa vapaaehtoista suostumusta on mielestäni väärä lähestymiskulma

pikemminkin pitäisi hakea meidän suorituskykymme kannalta niitä tulevaisuuden ratkaisuja menneestä eli vapaaehtoisuudesta samalle pohjalle johonka meidän kansainvälinen kriisinhallinta on perustunut vuosikymmeniä

arvoisa rouva puhemies

entinen sisäministeri edustaja räsänen nosti esiin myös tarpeen selvittää tullin tehtäviä rikostorjuntaan liittyen ja niin edelleen

mielenkiintoinen lakikokonaisuus on tulossa ja on ihan selvä niin kuin tässä edustaja heinäluomakin aikaisemmin totesi että suomen tulee pitää kiinni niistä kansainvälisistä sitoumuksista joita olemme antaneet ja edustaja kanervan toteamukseen on helppo yhtyä myös siltä osin että suomen tulee antaa apua jos oletamme itse saavamme myös apua

en ota kantaa tähän tehtävien uudelleenjärjestämisen tarpeeseen tai sisältöön mutta otan kantaa siihen että ptr yhteistyö poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen tekemä yhteistyö on merkittävä osa suomalaista rikostorjuntaa

ja nyt tällä hetkellä parhaillaan virkamiestyönä tehdään sisäisen turvallisuuden selontekoa josta puuttuu kokonaisuus nimeltä tulli yksi osa tästä kolmen kirjaimen nimiyhdistelmästä joka on niin kuin sanoin merkittävä osa meidän rikostorjuntaamme siis tämä poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyö

arvoisa rouva puhemies

kysyn kuitenkin ministeriltä tästä henkilöstön asemasta johon myös on viitattu

mutta ei myöskään pidä ihmisten mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan rajata sillä että kampanjat kallistuvat kampanja kampanjalta kampanjoiden kokonaissummat kasvavat

jos tämä lakiesitys ei kaadu perustuslakikäsittelyyn maanpuolustusvelvollisuuden osalta aiotaanko laki säätää koskemaan niitä henkilökunnan edustajia jotka tulevat nyt vasta lain voimaantulon jälkeen puolustusvoimien palvelukseen vai koskemaan taannehtivasti jo nyt puolustushallinnon palveluksessa olevaa henkilökuntaa

selonteko pitäisi antaa eduskunnalle ilmeisesti joidenkin viikkojen sisään ja meillä ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia nyt arvioida niitä edustaja räsäsenkin esiin nostamia tullin tehtäviä koska tämä osa tulee selonteosta puuttumaan

sitä kautta kannatan niin kuin edustaja zyskowiczkin niillä lisäyksillä ja pohdinnoilla kampanjakattoa ja tämän kampanjakaton saamiseksi täytyy tehdä kyllä hyvää ja valmistelevaa työtä koska tässä asiassa on useampia ulottuvuuksia jotka äsken tulivat esiin

tämä ei ole yhden puolueen tai ammattiyhdistysten tai säätiöiden tai muiden ongelma tai mahdollisuus vaan tämä on koko suomalaisen poliittisen järjestelmän uskottavuuden kannalta tärkeä asia että meillä on yhteiset selvät läpinäkyvät pelisäännöt

arvoisa herra puhemies

viime viikolla näitten rekisterisotkujen osalta syyttävä sormi osoitti poliisihallitusta

miten te ministerinä näette mikä vastuu sisäministeriön poliisiosastolla on näiden rekistereiden seuraamisesta ja valvonnasta

arvoisa herra puhemies

olen itse toiminut seitsemän vuoden ajan päijät hämeen maakuntahallituksen puheenjohtajana nyt jo vuoden siitä tehtävästä vapaana ollessa mutta olin mukana myös tämän aluehallinnon uudistuksen käynnistysvaiheessa selvitysvaiheessa etelä suomen maakuntien liiton puheenjohtajana ja olen kyllä täysin samaa mieltä kuin edustaja kanerva tässä aiemmin että aluehallinnon uudistuksen tuloksena tuli kyllä varsin vaikeasti ymmärrettävä aluehallinnon rakenne joka ei ole pelkästään vaikea ymmärtää hallinnollisesti vaan myös maantieteelliset rajat ovat varsin epäloogisessa järjestyksessä

mutta minä henkilökohtaisesti kyllä toivon että tämän kunta ja sote uudistuksen kautta syntyy sellainen perusratkaisu myös rakenteisiin alueelliseen rakenteeseen johonka olisi sitten tulevaisuudessa helpompi sovittaa mielekkäämpi valtion paikallishallinnon rakenne joka tukisi myös sitten kuntien omaa elinvoimaa ja niitä pyrkimyksiä joita suomalaisilla kunnilla on

samassa yhteydessä olisi syytä myös miettiä sitä että nostettaisiin kuntien päätösvaltaa ja alueiden päätösvaltaa vaikka sitä valtio valvoo ja las

arvoisa rouva puhemies

tässä keskustelussa on tullut laajasti esiin se että puoluekannasta riippumatta kannatetaan sitä että jotain hillitsemistä näitten yksittäisten vaalikampanjoiden rahoitukseen pitää pystyä tekemään

keskustelu asiasta on koottu tämä eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään pakatut lakiehdotuks tää on kertusta toinen käsittely on päättynyt

asia sitten valtiovallan laskun kustannuksella

millä tavalla se tehdään siinä vaihtoehtoja on toki useita mutta itsekin kannatan tätä minkä edustaja elo tässä ehti jo mainita että pakollinen ennakkoilmoitus ennen vaaleja vaalirahoituksen kokonaissummasta tehtäisiin

arvoisa rouva puhemies

mutta samassa yhteydessä minä kyllä kannatan tätä kampanjakattoa koska silloin kun vaaleja pakataan useampia yhteen myös yksittäiselle ehdokkaalle vaalirahoituksen rakentaminen tuottaa vaikeuksia ja varsinkin asettaa ehdokkaat hyvin epätasa arvoiseen asemaan pitkälti riippuen siitä millaiset kanavat kullakin ehdokkaalla on tähän omaan vaalirahoitukseen osallistua koska meillä edustajillakin ja varmasti tulevillakin edustajilla myös taustat ratkaisevat paljon sitä omaa julkisuutta mihinkä edustaja zyskowicz myös omassa puheenvuorossaan viittasi

kun yksityisen turva alan tehtävien määrä on kasvussa ja koko toimiala on kasvussa on hyvä että tämän yksityisen turva alan lainsäädäntöä kootaan yhteen lakiin saadaan selkeytettyä tätä tilannetta viranomaisten ja turvallisuuspalveluja tuottavien toimijoiden välillä

kysyisin ehkä ministeriltä enemmänkin sitä mitä ministeri arvioi kuinka tällä yksityisen turva alan tehtävien ja lainsäädännön joustavoittamisella ja tehtävien kasvulla voidaan keventää poliisin tehtävien määrää tällä hetkellä ilman että perustuslain mukaisesti viranomaistehtävät sinänsä vaarantuvat

arvoisa herra puhemies

arvoisa rouva puhemies

tähän yksityiskohtaan kiinnitti mietinnössään huomiota myös hallintovaliokunta joka yksimielisesti esittää että poliisiylijohtajan virka tulisi täyttää vastaisuudessa määräajaksi

heikosta talouskasvusta johtuen valtion verotulot eivät ole kehittyneet toivotulla tavalla ja valtion budjetin tasapainottaminen on vaatinut hyvinkin kivuliaita korjaustoimia

jotta voisimme välttää hurskastelun tästä panama asiasta odotamme varmasti toinen toisiltamme esityksiä ja konkreettisia tekoja

harmaan talouden torjunnan tulee olla koko eduskunnan yhteinen tehtävä

valiokunta pitää muuttuvissa olosuhteissa ja edellä mainituin syin perusteltuna että paikallispoliisien poliisipäälliköt nimittäisi jatkossa sisäasiainministeriö poliisiylijohtajaa kuultuaan

tein viime kaudella lakialoitteen jossa esitin tilintarkastajille velvollisuutta ilmoittaa tilintarkastuksessa huomatut talousrikosepäilyt viranomaisille

siksi hallitus on toiminut johdonmukaisesti ja tilanteen vaatimalla vakavuudella hallitusohjelmassa ja eri kehyspäätösten yhteydessä

tulisiko määräaikaisuus ja nimitysvalta jatkossa ratkaista hallintovaliokunnan esittämällä tavalla

lakialoitteeni jälkeen edelleen hallitus teki samansisältöisen hallituksen esityksen joka kuitenkin joutui poliittisen oikeiston jarrutuksen kohteeksi edustaja lehden mainitsemassa talousvaliokunnassa vuosi sitten

esitys jäi tekemättä jäi viemättä läpi jäi viemättä lainsäädäntöön

nyt kannattaisi ottaa hyvät keinot käyttöön

tämän vuoksi hallitus on talousarvioita ja lisätalousarvioita sorvatessaan panostanut erityisesti kasvun ja työllisyyden tukemiseen

niitä hyviä keinoja löytyy myös selän takaa

yhteisöverouudistuksella kannustetaan yrityksiä investointeihin ja lisätään niiden mahdollisuutta palkata lisää työntekijöitä

hallitus on pitänyt silmänsä auki ja olosuhteet huomioiden päättänyt välittömistä valtion menoja vähentävistä ja tuloja lisäävistä toimista

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä lähtee siitä että jatkossakin talouden suorituskykyä parantavilla toimilla pitää vauhdittaa talouskasvua ja työllisyyttä

vaarana on että väärin ajoitetuilla ja liian massiivisilla sopeutustoimilla vain heikennämme omaa asemaamme leikkaamalla orastavaa elpymistä ja kasvua

suomi tarvitsee etenkin kasvavia ja kansainvälisillä markkinoilla menestyviä pk yrityksiä jotka työllistävät kotimaassa

katson oikeudekseni ja melkeinpä velvollisuudekseni hieman oikaista tätä edustaja yrttiahon kommenttia siltä osin kun edustaja yrttiaho sanoi että valiokunta ei suostunut kuuntelemaan professori martin scheininia tästä asiasta

on panostettava erityisesti aloille joilla näkymät ovat hyvät ja joilla suomalaisilla yrityksillä on menestymisen mahdollisuuksia

valiokunnan käsittelyn yhteydessä tuli selväksi että professori oli käsittääkseni työmatkalla ulkomailla eikä ollut sitä kautta mahdollista professoria kuulla

niin kuin edustaja haavisto tuossa aiemmin sanoi ihmisoikeuksista kävimme hyvinkin laajan ja syvän keskustelun jota myös valiokunnan yhteydessä päätimme jatkaa muidenkin asioiden osalta

hyvinvoinnin ja vakauden edellytys on että saamme ihmisille töitä

siltä osin yhdyn edustaja yrttiahon mielipiteeseen että valitettavaa on että tämän asian osalta ihan siihen syvyyteen ei päästy mihin edustaja yrttiaho toivoi

meille suomalaisille suomi on maailman paras maa

sen menestystä ei turvaa kukaan muu kuin me suomalaiset itse

tätä rahankeräyksen mahdollisuutta tulisi laajentaa ja siirtyä pitkällä tai ei niinkään pitkällä aikavälillä vaan varsin nopeastikin siihen ilmoitusmenettelyyn jota täällä salissakin on esitetty ja itse lahjoitustoiminta siirtää näin yleishyödyllisiin kohteisiin

sillä on välittömiä vaikutuksia ihmisten turvallisuuteen jos ei aivan välittömiä niin ainakin reuna alueilla syrjäalueilla vaikutukset näkyvät jo tänä päivänä

meillä viime vuosilta on kokemusta myös erilaisista vaalirahoituksista ja kehittyvien maakuntien suomesta ja näin ollen täytyy katsoa hyvin tarkasti mikä toiminta viime kädessä on yleishyödyllistä toimintaa koska on myös hyvä muistaa että suomalainen veronmaksaja on suomen suurin hyväntekijä eivät ainoastaan lahjoittajat

uskon että ministeri itsekin näin ajattelee

arvoisa herra puhemies

viime viikolla esiin noussut poliisin salaisen rekisterin tietovuotoasia niin sanottu putin tapaus on vakava hyvin vakava asia

myös poliisijohto on aloittanut kyseisen asian tutkinnan

ennen kuin koko kyseinen rekisterisotku kaadetaan yksittäisen poliisimiehen kontolle kysyn sisäministeriltä poliisijohdon vastuuta tästä asiasta

mikä on johdon vastuu

tässä on ainakin yksi kansanedustaja joka antaa ministeri orvolle täyden tuen muun muassa näissä poliisiasioissa

arvoisa rouva puhemies

ministeri viittasi hyvin poliisikoulutuksen määrään että me emme ole pystyneet viime vuosina varmistamaan sitä että meidän poliisikoulutuksen aloituspaikkoja täytetään osaavilla ja pätevillä ihmisillä joiden koulutus sitten vastaa poliisin tehtäviä niitä vaikeita tehtäviä joita poliisilla on

arvoisa puhemies

muun muassa edustajat heinonen ja kivelä aikaisemmin mainitsivat tämän huolena mutta se että me avaamme valtion tuottamia palveluita yksityisten toimijoiden hoidettavaksi on palveluiden avaamista myös kermankuorijoille

turvallisuushaasteidemme kehittyessä yhä monimutkaisemmiksi on selvää että raja sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä on yhä vaikeampi hahmottaa

samaan aikaan kun turvallisuusviranomaisten resurssit ovat taloustilanteen puristuksessa vähenemässä heidän tehtäväkenttänsä muuttuu vaikeammin hallittavaksi muun muassa kyber ja hybridiuhkien myötä

yhtälö jossa voimavaroja vähennetään ja tehtäviä lisätään ei ole kestävä

selonteossa peräänkuulutetut uudet toimintatavat jotka nojaavat muun muassa viranomaisten yhteistyön kehittämiseen ja tietoteknologian parempaan hyödyntämiseen ovat tärkeä kehittämiskohde ja tarpeen niihin panostamiseen voi hyvin allekirjoittaa

näin ollen onkin ensiarvoisen tärkeätä nimenomaan ensiksi kiinnittää huomiota koulutukseen siihen että saadaan aloituspaikat täyteen ja sen jälkeen mahdollisesti katsoa sitä pitääkö aloituspaikkojen määriäkin lisätä jotta saisimme tuleville vuosille toivottavasti lisääntyvissä kehyksissä riittävän määrän poliiseja poistumaan ja kiinnittää huomiota siihen mihin edustaja entinen ministeri äsken viittasi myös tähän turvallisuustilanteen muutokseen

niin kuin ministeri sanoi aivan oikein tätä työtä tehdään mutta eikö olisi arvoisa ministeri ollut viisaampaa ensiksi tuoda postin uudet tehtävät uutena logistiikkayrityksenä erilaisina uusina palveluina tänne saliin ennen kuin avataan tätä kermankuorintaa toimijoille joista vielä ei ole täyttä tietoa edes

arvoisa herra puhemies

olennainen osa suomalaista hyvinvointia on työ

toimin itse siinä parlamentaarisessa työryhmässä varapuheenjohtajana ja on helppo yhtyä edustaja räsäsen puheenvuoroon

arvoisa puhemies

suomessa toimii myös noin neljännesmiljoona yritystä

ihmisten pahoinvointi lisääntyy työttömyyden syrjäytymisen ja osattomuuden kasvun myötä

arvoisa herra puhemies

hallitusohjelmassa on monia varteenotettavia keinoja työllisyyden parantamiseksi